metsähakkeen käyttöä energiantuotannossa tulee lisätä entisestään

tuntuu siltä että täällä on tämän turkistarhauksen kieltämistä koskevan kansalaisaloitteen keskustelujen aikana sanottu jo kaikki mahdollinen ja vähän enemmänkin

tämä johtuu siitä että digitalisaatio syö nyt henkisen alan työpaikkoja samaan tapaan kuin teknologinen kehitys aikanaan vähensi työpaikkoja esimerkiksi teollisuudessa ja maataloudessa

tavoite on kannatettava ja se on mahdollista toteuttaa mutta kestävän metsätalouden rahoitukseen ja pienpuun energiatukeen kohdistetut leikkaukset vaikeuttavat olennaisesti tavoitteen toteutumista

arvoisa puhemies

siihen on monia syitä mutta semmoinen syy jonka kaikki varmaan hyväksyvät on se että se on tietyllä tavalla sokea koska se ei ota huomioon verovelvollisen veronmaksukykyä

koulutuksesta puhuttaessa unohdetaan helposti vapaa sivistystyö vaikka vapaan sivistystyön oppilaitoksissa opiskelee vuosittain yli miljoona suomalaista

kehitystrendi voi olla niin voimakas että työllisyyskehityksen olennaiseen paranemiseen löytyy keinoja vasta ennalta arvaamattoman pitkän ajan päästä

kansalaisaloitteet ansaitsevat asianmukaisen käsittelyn kun tällainen instituutio kerran on säädetty ja mielestäni maa ja metsätalousvaliokunta on tehnyt tästä ensimmäisestä kansalaisaloitteesta hyvin asiallisen mietinnön

vapaan sivistystyön oppilaitokset tarjoavat kaikille avoimia opiskelumahdollisuuksia ja niiden kurssitarjonta suunnitellaan yleensä alueelliset ja paikalliset tarpeet huomioon ottaen

ihan lopuksi arvoisa puhemies totean sen että en voi yhtyä siihen edustaja katajan täällä esittämään näkemykseen että kiinteistöverot tulevat vielä nousemaan moninkertaisiksi

arvoisa puhemies

hallitus on hankaloittanut metsäenergian käytön edistämistä alentamalla uusiutuvilla energialähteillä tuotetun sähkön muuttuvahintaista tuotantotukea

puumarkkinoiden toimivuuden turvaaminen edellyttää metsänomistajien aktiivisuuden lisäksi sellaista metsäpolitiikkaa joka edistää puun markkinoille tuloa

vapaan sivistystyön perusrahoitus on turvattava jotta ympäri suomea sijaitsevat oppilaitokset pystyvät jatkossakin tarjoamaan monipuolisia sivistys ja

puun käyttöä voidaan lisätä myös rakentamisessa

puurakentamisen kasvu lisää myös työpaikkoja ympäri suomea sillä sahat ja puuteollisuuden tehtaat sijaitsevat eri puolilla suomea raaka aineensa lähellä

ryöstö

uus pystytään pois

runsaiden metsävarojemme ja kehittyneen rakennusteknologiamme avulla puurakentaminen on mahdollista tuotteistaa vientimarkkinoille

chp voimalat ovat yhdistettyjä sähkön ja lämmön tuotantolaitoksia ja useissa näistä pienvoimaloista energiantuotanto perustuu puun ja turpeen yhteiskäytölle

hallitus on sitoutunut uusiutuvien energialähteiden edistämistavoitteisiin mutta silti se on heikentänyt omilla toimenpiteillään uusiutuvan energian lisäämisen edellytyksiä

arvoisa puhemies

hallituksen esitys takausaikojen pidentämisestä kertoo sen karun tosiasian että myös eun keskeisissä piireissä pidetään todennäköisenä etteivät ongelmamaat tule selviämään läheskään alkuperäisten tukiohjelmien mukaisissa aikatauluissa vastuistaan

suomessa on merkittävä määrä sellaista peltopinta alaa jota ei ainakaan juuri nyt tarvita elintarvike ja rehuhuollon tarpeisiin

ervv on toteuttanut mandaattiaan hankkimalla rahoitustaan sen verran lyhyillä juoksuajoilla että laina aikojen pidennykset johtavat väistämättä jälleenrahoitukseen todennäköisesti paljon korkeammilla koroilla

se on semmoinen asia joka minun mielestäni meidän kaikkien on otettava huomioon olemme sitten mitä tahansa mieltä näistä eläinsuojeluun liittyvistä kysymyksistä

tavallaan ervv on käyttänyt valtuuksiaan maksimoidakseen rahoituksen mahdollisen määrän siedettävällä korkoriskillä ja ehkä olettaen liiallisen optimistisesti ongelmamaiden pystyvän pysymään alun perin sovituissa lainaehdoissa

työllistämispotentiaali on vieläkin suurempi kun mukaan lasketaan biohiileen biokaasuun ja bionesteisiin perustuvan energiantuotannon mahdollisuudet

tulen äänestyksessä olemaan tämän kansalaisaloitteen hylkäämisen kannalla

erityisen ongelman tässä yhteydessä muodostaa se että kukaan ei voi tässä vaiheessa tietää mikä on kunkin takaajamaan taloudellinen tilanne esimerkiksi lähes kymmenen vuoden päästä jolloin avoimien vastuiden määrä on suurimmillaan

takaustappioiden realisoituminen ja uusien tässä vaiheessa tuntemattomien suurien lisävastuiden syntyminen ovat väistämättä edessä jos ongelmamaat aiotaan pitää mukana rahaliitossa siinä määrin velkaantuneita nuo maat ovat

nyt valitulla menettelyllä saadaan jäsenmaat uppoamaan niin syvälle vastuuseen että kaikki lopulta vuosien päästä hammasta purren nielevät takaajan tappiot

kaupalla on aivan liian vahva asema elintarvikeketjussa

hallituksen pitäisi nyt hyväksyä että tähän mennessä annetut takaukset ovat uponneita kustannuksia jotka tulevat aikanaan maksettavaksi

hallitukselle täytyy antaa tunnustusta kun siihen harvoin on aihetta ja tämä hallituksen esitys veronumerosta ja rakennusalan veronumerorekisteristä ansaitsee sen

kauppa pystyy vahvan neuvottelu ja ostovoimansa myötä hyödyntämään asemaansa suhteessa muihin elintarvikeketjun toimijoihin ja jopa alistamaan ne

tämä ideahan on ilmeisesti syntynyt rakennusliitossa ja sitä ovat vieneet eteenpäin rakennusliitto työntekijäjärjestönä ja rakennusteollisuus rt työnantajajärjestönä

kilpailuviraston selvityksestä ilmenee että kaupan ja tavarantoimittajien väliset käytänteet ovat kilpailulain soveltamisen kannalta niin sanotulla harmaalla alueella

veronumero ei poista harmaata taloutta rakennusalalta mutta tulee varmasti vähentämään sitä

jos ja kun kaikki rakennusalalla työskentelevät tulevat kirjatuksi verottajan rekisteriin pimeän työn tekeminen rakennusalalla vaikeutuu olennaisesti

tilannetta kuvaa se että esimerkiksi kuluttajan leivästä maksamasta hinnasta vain vaivaiset pari prosenttia jää tuottajalle

epäterve kilpailutilanne ajaa nyt yhä uusia suomalaisia yrityksiä konkurssiin ja heikentää suomessa asuvaa työvoimaa käyttävien yritysten mahdollisuuksia työllistää työntekijöitään

arvoisa puhemies

asiantuntijalausuntojen mukaan esityksen tavoitteet ja vaikutukset jäävät monelta osin epäselviksi ja perustelemattomiksi eikä esityksen perusteella voi arvioida onko lainmuutos paras tapa edetä

on erinomaisen halpa tapa edistää investointeja kaksinkertaistamalla tämä poistojen mahdollisuus

esitetyn lainsäädännön käytännön toimivuus on varmaan arvoitus kaikille myös paikalla olevalle ministeri ihalaiselle jota kuitenkin tässä vaiheessa pitää kiittää ainakin hyvästä yrityksestä

ei tarvitse olla kovin suuri ennustaja kun voi arvioida että nämä venäjä pakotteet jatkuvat vielä koko ensi vuoden ajan ja tietysti kysymys on paitsi maataloudesta myöskin elintarviketeollisuuden merkittävän työllistäjän työpaikoista

kilpailuviraston mukaan on epäselvää missä määrin määräävän markkina aseman väärinkäyttökiellolla pystytään korjaamaan päivittäistavarakaupassa ilmeneviä ongelmia

arvoisa puhemies

käsittelemättömien painolastivesien mukana siirtyy eliöitä alueille jotka eivät ole niiden luontaisia esiintymisalueita

onko tehty jotain kokonaissuunnitelmaa ensi vuodeksi näitten venäjä pakotteitten korvausten suhteen

mieluummin kolme tai neljä vuotta niin tämän vaikutus olisi tehokkaampi ja kuitenkin veronsaajille erittäin halpa tapa edistää investointeja

kauppa uhkailee uuden sääntelyn johtavan korkeampiin kuluttajahintoihin

painolastivesien mukana levinneiden vieraslajien syrjäyttäessä alkuperäistä eliökantaa ovat vahingot hyvin laaja alaisia sekä meriympäristön monimuotoisuuden että muun muassa kalastuselinkeinon kannalta katsottuna

maanviljelijän asema ruokaketjussa ei ole kadehdittava

esitys johtaisi kaupan mukaan siihen että ei olisi enää perusteita asettaa kotimaisia elintarvikkeita ulkomaisia parempaan asemaan

ruokapolitiikasta puhuttaessa ei voi sivuuttaa maatalouspolitiikkaa vaikka tämän keskustelun päätarkoitus lienee yhteisymmärryksen ilmaiseminen suomalaisen ruuantuotannon tärkeydestä ja ruokapolitiikan päälinjoista

itämeri on määritelty erittäin herkäksi merialueeksi jolla ei myöskään maantieteellisistä syistä ole mahdollista suorittaa kansainvälisten säädösten mukaista painolastiveden vaihtoa

suomen maatalouden kannalta on tärkeää että eun maatalouspolitiikkaan sisältyy jatkossakin järjestelmiä joiden avulla voidaan tasata luonnonolosuhteista johtuvia eroja eun sisällä

arvoisa puhemies

maaseudun kehittämistä koskevassa yhteisen maatalouspolitiikan kakkospilarissa keskeiset tukijärjestelmät ovat lfa tuki eli siis luonnonhaittakorvaus ja ympäristötuki

tämän lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä voimaan saatettaessa tulee pyrkiä siihen ettei muutoksesta aiheudu suomen merenkululle sen kilpailukykyä heikentäviä kustannuksia

arvoisa puhemies

nyt vientimme on supistunut teollisuuden rakennemuutoksen kansainvälisen talouden heikon kehityksen ja suomen kustannuskilpailukyvyn heikentymisen myötä

rajamäen puheeseen sisältyneen selvän asiavirheen

keskustelua on käyty siitäkin kuuluisiko lfa tuki pikemminkin ykköspilarin suorat tuet ja markkinatoimet kuin kakkospilarin maaseudun kehittäminen alle

keskustelu päättyi

julkisen vallan tehtävänä on luoda edellytykset ja kannusteet kilpailukykyiselle yritystoiminnalle jonka kautta synnytetään suomeen uusia työpaikkoja

asialla kun

arvoisa puhemies

ruodin valtiontalouden kehyksiä koskevassa lähetekeskustelussa euroaluetta tulonsiirtoyhteisönä suomen rapautuvaa kilpailukykyä hallituksen raakaa kuntapolitiikkaa ja koulutukseen tulossa olevia rajuja leikkauksia

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

arvoisa puhemies

nyt omistaudun maatalouden kysymyksille

samana ajanjaksona työpaikat suuryrityksissä vähenivät

pk yritykset toimivat näin ollen talouskasvun moottorina

koska pk yritysten rooli työpaikkojen tekijänä on merkittävä valtiovallan tulisi kannustaa yrittäjyyteen esimerkiksi verotuksen keinoin

yhteisöveron alentaminen ei kuitenkaan hyödytä ollenkaan pk yrityksistä henkilöyhtiöitä eikä toiminimiä sillä niihin ei sovelleta yhteisöverokantaa

yksityiset liikkeen ja ammatinharjoittajat

se on kuin se sekä henkilöyhtiöt edustavat yhdessä noin puolta suomalaisesta yrittäjäkentästä

arvoisa puhemies

nimeni löytyy myös allekirjoittajien listalta

se vastaisi yritystason verovaikutukseltaan arviolta noin kolmannesta yhteisöverokannan alentamisesta

arvoisa puhemies